useat hankkeet ovat jääneet aivan viime tinkaan siirtyneet seuraavalle vaalikaudelle tai jääneet kokonaan toteuttamatta

harmaa talous aiheuttaa miljardiluokan loven suomen kansantalouteen kun se esimerkiksi vaikeuttaa rehellisten yrittäjien mahdollisuuksia pärjätä kilpailussa epärehellisiä toimijoita vastaan

kysyisinkin asianomaiselta ministeriltä

aikooko hallitus vielä tämän vaalikauden aikana tuoda eduskunnan käsiteltäväksi esityksiä joilla puututaan tähän kansantaloudellisesti tuhoisaan ongelmaan

arvoisa puhemies

rakennusalalla mainitut käännetty arvonlisäverojärjestelmä veronumero ja työmaiden ilmoitusvelvollisuus ovat tuoneet helpotusta tilanteeseen

kysyisinkin asianomaiselta ministeriltä

aiotteko te nyt viimein puuttua tähän suomalaisia yrittäjiä rasittavaan kilpailuhaittaan ja asettaa samat työnantajavelvoitteet koskemaan myös ulkomaisia yrityksiä

hallitus on nyt siis tällä esityksellä velvoittamassa kunnat antamaan nykyistä laajempia terveyspalveluja niin kutsutuille paperittomille maahanmuuttajille eli henkilöille joilla on tilapäinen oleskelulupa tai jotka ovat maassa laittomasti

samaan aikaan kun kunnat ja valtio kamppailevat niukkenevilla resursseilla suomalaisten riittävien palvelujen turvaamisen kanssa hallitus haluaa laajentaa julkisia terveyspalveluja suomessa laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden kohdalla

jo tällä hetkellä valtion kunnille velvoittamien tehtävien määrä on liian suuri ja tämä hallituksen esitys lisäisi työmäärää entisestään puhumattakaan siitä millaisia mahdollisia muita ongelmia paperittomien maahanmuuttajien houkuttelu suomeen synnyttäisi

paperittomilla maahanmuuttajilla ei ole edellytyksiä toimeentuloon maassamme mikä voisi johtaa kasvavaan rikollisuuteen

ilman asuntoa ja työtä suomeen tulleet maahanmuuttajat lisäisivät turvattomuuden tunnetta kansalaistemme keskuudessa

vaikka hallituksen esityksessä tarkennetaan terveyspalveluiden tarjoamisen olevan maksullista todetaan siinä kuitenkin myös samaan hengenvetoon ettei henkilön maksukyvyttömyys saa olla esteenä palveluiden tarjoamiselle

hallitus esittää paperittomille maahanmuuttajille oikeutta terveydenhuollon ammattihenkilön välttämättömiksi arvioimiin lyhytkestoisiin terveyspalveluihin mikä velvoittaisi kunnat tarjoamaan ja samalla kustantamaan laittomasti maassa oleskeleville myös raskauteen ja synnytykseen liittyviä palveluita

kuten täällä jo edellä todettiinkin jo nykyisin laki turvaa kiireellisen hoidon laittomasti maassa oleskeleville henkilöille millä onkin pystytty pitämään yleisvaaralliset tartuntataudit hyvin aisoissa

mikäli tämä hallituksen esitys hyväksytään ja terveyspalveluja aletaan tarjota laajenevassa määrin paperittomille maahanmuuttajille tulee maahamme kohdistumaan tulevaisuudessa enenevissä määrin niin sanottua synnytysturismia ja muuta terveysmatkailua

suomen ei tule pyrkiä koko maailman pelastajaksi vaan tulee huolehtia ensisijaisesti omista kansalaisistaan

paperittomien terveyspalvelujen turvaamisella aiheutetaan ainoastaan hallaa hyvinvointiyhteiskunnallemme ja houkutellaan maahan terveyspalveluiden perässä tulevia laittomia maahanmuuttajia

sen sijaan että entistä enemmän rasittaisimme julkista terveydenhuoltojärjestelmäämme meidän pitäisi keskittyä siihen miten voisimme tulevaisuudessa edesauttaa laittomien maahanmuuttajien kiinnisaamista ja nopeuttaa karkottamispäätösten käsittelyä laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden kohdalla

hallitus on tuonut tänään eduskunnan käsittelyyn ulkomaalaislakia koskevan muutosesityksensä jolla pyritään saattamaan suomessa voimaan eun yhteiseen turvapaikkapoliittiseen lainsäädäntökehitykseen kuuluva määritelmädirektiivi

arvoisa puhemies

olen erittäin huolestunut kyseisestä säädöslisäyksestä sillä se käytännössä antaa kansainvälistä suojelua saaville yksilöille absoluuttisen oikeuden jäädä suomeen suojeluaseman lakkauttamisesta huolimatta epämääräisesti määriteltyjen pakotettujen syiden nojalla vaikka aiemmin koettua vainoa tai vakavaa haittaa ei enää olisikaan näköpiirissä

minulla herää mielessäni kysymys

jos vaino tai vakava haitta ei enää uhkaa tänne kansainvälistä suojelua hakemaan tullutta yksilöä ja hänen suojeluasemansa näin lakkaa niin miksi haluamme lisätä tähän ulkomaalaislakiin tarkoituksella jälleen kerran yhden porsaanreiän jolla turvapaikkaa ansaitsemattomille yksilöille käytännössä lahjoitetaan perusteeton ikuinen oleskelulupa suomeen avokätisine tulonsiirtoineen ja hyvinvointipalveluineen

tietenkin tässä lakimuutoshankkeessa on kyse siitä että suomen valtio on velvoitettu eun jäsenenä saattamaan voimaan tämäkin komission mahtikäskyllä antama direktiivi

arvoisa herra puhemies

tämä siitäkin huolimatta vaikka kansainvälistä suojelua hakeva yksilö ei alkuperäis maassaan tapahtuvaa henkilökohtaista vainoa tai syrjintää muun muassa rodun uskonnon vakaumuksen tai muun vastaavan tekijän perusteella pystyisikään turvapaikkakuulemisissa osoittamaan

suomessa olisi nyt korkea aika tehdä täyskäännös maahanmuuttopolitiikassa varsinkin turvapaikkapolitiikan osalta saattamalla kansainvälisen suojelun myöntämiskriteerit nykyistä tiukemmiksi kiristämällä tuntuvasti perheen yhdistämisiä sekä vauhdittamalla rikollisten ulkomaalaisten karkotusta

maaliskuun lopulla helsingin muslimit yhdistys kutsui järjestämäänsä keskustelutilaisuuteen jamaikalaissyntyisen muslimisaarnaaja bilal philipsin

minä allekirjoittanut sekä edustaja halla aho vaadimme sisäministeriämme moneen kertaan useammalla eri areenalla puuttumaan tilanteeseen mutta mitään konkreettista ei tapahtunut

valitettavasti kyseisen radikaalin muslimisaarnaajan kutsuminen suomalaisen muslimijärjestön kokoukseen on jälleen selvä indikaattori maassamme asuvien muslimien radikalisoitumiskehityksestä

jo erään toisen brittiläisen äärimuslimin viimevuotinen vierailu suomessa tunnetun muslimijärjestön kutsumana todisti etteivät maassamme asuvat muslimit vierasta aatteena islamilaista fanatismia

mielestäni radikaalien muslimisaarnaajien tuloa suomeen voidaan pitää iskuna vasten suomalaisen oikeusvaltion kasvoja sillä äärimuslimit tunnetusti pyrkivät sanomallaan tietoisesti kiihottamaan uskonveljiään sekä sisariaan taistelemaan länsimaista demokraattista valtiomuotoa vastaan

sisäministeri räsäsen olisi aiemmin yhteistyössä ulkomaalaispoliisin ja suojelupoliisin kanssa pitänyt päättäväisesti estää philipsin ja muiden vastaavien radikaalien muslimisaarnaajien maahantulo

arvoisa puhemies

tämän ja monen muun asian johdosta voidaankin sisäministerimme todeta epäonnistuneen pahasti nykyisissä tehtävissään joista keskeisin on sisäisestä turvallisuudesta huolehtiminen

mielestäni tämänpäiväiset hallituksen esitykset terrorismilainsäädäntöön ovat oikean suuntaisia mutta riittämättömiä

jotta edellä kuvatuilta ongelmilta vältyttäisiin jatkossa tulisi ministerin ja koko hallituksen ottaa itseään niskasta kiinni ja ryhtyä toimenpiteisiin joilla taataan jatkossa suomalaisen yhteiskunnan sisäinen turvallisuus ja vakaus

mikäli se vaatisi vielä lisää muutoksia nykyiseen ulkomaalais tai rikoslakiin olisi ministerin välittömästi ryhdyttävä tarvittaviin lainvalmistelutöihin jotta radikaalimuslimien aiheuttama vaara ja islamilaisen terrorismin kasvualusta saadaan eliminoitua suomesta pysyvästi

arvoisa puhemies

on selvää että tulorajat ovat tällä hetkellä liian matalalla jolloin opiskelun ohella tehdystä työstä tulee käytännössä taloudellisesti kannattamatonta

olisiko opiskelijoiden sitten parempi jäädä kotiin makaamaan sen sijaan että heitä kannustettaisiin hankkimaan kokemusta työelämästä ja antamaan panoksensa yhteiskunnan hyväksi tuottavaa työtä tekemällä

korkeakouluopiskelijoiden tulorajoja pitäisikin siis joko korottaa tuntuvasti tai vaihtoehtoisesti poistaa kokonaan kuten edustaja saarakkalan lakialoitteessa ansiokkaasti esitetään

opintotukijärjestelmän uudistamisesta ja tulorajojen korottamisesta tai poistamisesta hyötyisi opiskelijoiden lisäksi myös valtio joka saisi työnteon kautta lisää verotuloja kassaansa

lisäksi suomesta ja erityisesti pääkaupunkiseudulta löytyy paljon opiskelijoita joiden on suorastaan pakko käydä opiskeluidensa ohella töissä

arvoisa puhemies

ymmärrän kyllä joidenkin ihmisten huolen opintoaikojen venymisestä jos opiskelija keskittyy opintojensa ohella liikaa työntekoon

huoli opiskeluajan venymisestä on erityisen aiheellinen tilanteessa jossa opiskeluaikoja tulisi lyhentää ja nuoret saada nopeammin mukaan työelämään

jos opiskelija kuitenkin joutuu maksamaan opintotukea takaisin kelalle hänen täytyy korjata liiallisesta työnteosta aiheutuneet vahingot uusilla opintotuilla ja lainoilla tai tekemällä lisää töitä

uskon vahvasti siihen että työelämästä saatu kokemus kasvattaa opiskelijoiden ammatillista osaamista ja sitä kautta edesauttaa nopeampaa työllistymistä valmistumisen jälkeen

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

en lähde tässä omassa puheenvuorossani toistamaan samaa vaan sen sijaan haluan nostaa esille muun muassa joitakin hieman yksityiskohtaisempia asioita joita tähän kerjäämisongelmaan liittyy

on selvää että nimenomaan helppo raha ja toiminnan laillisuus ovat ne tekijät jotka houkuttelevat romanikerjäläiset vuosi toisensa jälkeen tänne suomeen

tämä on romanialaisille rikollisliigoille iso raha kun ajatellaan että romaniassa lapsilisät eläkkeet ja muut korvaukset ovat muutaman kymmenen euron luokkaa kuukaudessa

ulkomaalaisten vankien määrä uhkaa kasvaa tulevaisuudessa entistä suuremmaksi sillä tiedämme eurooppaa parasta aikaa vavisuttavan turvapaikanhakijakriisin tuovan maahamme mukanaan paljon muitakin kuin pelkästään turvaa hakevia ihmisiä

ei ole suomalaisten veronmaksajien etujen mukaista että suomen valtion toimesta perusteettomasti säilötään ja elätetään ulkomaalaista rikollista ainesta jos heidät vaihtoehtoisesti voitaisiin karkottaa suomesta

yhtenä merkittävänä asiana on myös nostettava esille se että romanikerjäläiset eivät olleet suostuneet tekemään suomessa töitä vaikka osalle heistä tätäkin mahdollisuutta on tarjottu

nykyisin rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten karkottamisessa ongelmat liittyvät suurelta osin siihen että hallinto oikeuksille sekä karkotuspäätöksiä tekeville viranomaisille on annettu liikaa tulkintavaltaa sen suhteen voidaanko ulkomaalainen tiettyjen ehtojen täyttyessä karkottaa takaisin kotimaahansa

ja liian usein hallinto oikeudet kumoavatkin rikollisista ulkomaalaisista tehtyjä karkotuspäätöksiä

en näe myöskään sitä lainkaan järkevänä vaihtoehtona että alkaisimme järjestää romanikerjäläisille majoitusta tai leirintäalueita joissa nämä voisivat kerjuureissuillaan asustella

lisäksi ongelmana on se että osa karkotettavista joudutaan tuomaan takaisin ja päästämään suomessa vapaaksi jos heidän lähtömaansa ei suostu ottamaan heitä vastaan

emme todellakaan ole velvollisia järjestämään tällaisia palveluja muiden maiden kansalaisille jotka vielä usein pelaavat yhteen rikollisliigojen kanssa

tämän kerjäämisen lisäksi ongelmana ovat olleet viime vuosina lisääntynyt prostituutio ja katusoittelu mutta myös aggressiivinen katukaupustelu jota harjoittavat pääasiassa samat henkilöt

myös kansalaisaloitteessa linjataan että vakaviin rikoksiin syyllistyneet maahanmuuttajat tulisi voida karkottaa pois suomesta

jätin häiritsevästä katukaupustelusta vähän aikaa sitten kirjallisen kysymyksen ministerin vastattavaksi ja myös tämä ilmiö tulisi saada kitkettyä pois katukuvastamme mahdollisimman nopeasti

jotta kansalaisaloitteen todellinen tahto ja henki toteutuisi yksi hyvä tapa muuttaa lakia olisi se että nykyinen lain muotoilu voidaan karkottaa korvattaisiin muotoilulla karkotetaan

kaikki edellä mainitut ovat olennaisia järjestäytyneen kerjäläistoiminnan aiheuttamia ongelmia ja lieveilmiöitä jotka hyvin todennäköisesti poistuisivat kerjäämisen kriminalisoimisen myötä

mielestäni on erikoista että kerjäämisestä puhutaan ja sitä puidaan joka vuosi myös täällä eduskunnassa mutta mitään konkreettisia toimia kerjäämisongelman poistamiseksi ei vain jostakin syystä tunnu löytyvän

tällöin maahanmuuttovirastolle hallinto oikeuksille ja karkotuspäätöksiä tekeville viranomaisille ei jäisi enää harkinta ja tulkintavaltaa tässä asiassa

tämä olisi pieni mutta huomattava muutos lakiin ja se vastaisi paremmin myös kansan yleistä oikeustajua

jos taas karkottaminen olisi mahdotonta siksi että mikään maa ei suostu ottamaan karkotettavaa henkilöä vastaan tulisi hänet pitää talteenotettuna kunnes karkottaminen on mahdollista

siksipä toivonkin että hoitaisimme tämän asian nyt viimein pois suomen ongelmalistalta

arvoisa puhemies

haluaisin vielä näin loppuun todeta edustaja lapintielle että ei tässä kukaan ole köyhyyttä kieltämässä

arvoisa puhemies

suomen valtion tehtävänä ei ole toimia ulkomaalaisten rikollisten turvasatamana vaan ennen kaikkea suomen kansalaisten edun ajajana yhä epävakaammaksi muuttuvassa maailmassa

siksi haluankin kannustaa hallitusta ottamaan tämän kansalaisaloitteen mukaisen kansan tahdon huomioon hallituksen tarkastellessa tätäkin kohtaa ulkomaalaislainsäädännöstä ja ryhtymään toimenpiteisiin lain järkevöittämiseksi

tällä hallituksen esityksellä on vaikutuksia valtiontalouteen siinä tapauksessa että yksikielinen kunta säädetään kaksikieliseksi

ajatellaanpa esimerkiksi sellaista tilannetta jossa jokainen suomen kunta päättäisi lisävaltionosuuksien toivossa ja rkpn lobbauksesta säätää itsensä kaksikieliseksi

henkilökohtaisesti olen sitä mieltä että maassamme olisi pikemminkin syytä purkaa ja vähentää kaksikielisten kuntien määrää eikä lisätä niitä

näinä talouden heikkoina aikoina meillä ei ole suomessa varaa tällaisiin lisämenoeriin

kuten täällä edustaja niinistö toi aiemmin ilmi jalkaväkimiinat ovat taloudellisessa mielessä kustannustehokas puolustusase ja niiden korvaaminen on tällä hetkellä mahdotonta

tämä mahdollistaa sen että miinat saadaan kerättyä vaivatta pois luonnosta jolloin niistä ei myöhemmässä vaiheessa aiheudu vaaraa ulkopuolisille

täytyy ensinnäkin näin alkuun todeta että kannatan esityslistalta löytyvää hallituksen esitystä suomen ja israelin välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä

arvoisa puhemies

no mitä sitten tulee tähän edustaja tiilikaisen esittämään ja edustaja ruohonen lernerin kannattamaan epäluottamuslause ehdotukseen myös tätä on helppo kannattaa

suomen ei pidä missään nimessä lähteä ratifioimaan ottawan sopimusta mikäli kaikki suuret maat itäinen naapurimaamme mukaan lukien jättäytyvät sen ulkopuolelle

täällä on tänään perusteltu pakkoruotsia sillä että onhan meillä kouluissa tällä hetkellä muitakin pakollisia aineita

on nyt todellakin aika saada loppu kasvavalle kritiikille ja erovaatimuksille jotka kohdistuvat puolustusministeri walliniin

mutta tähän täytyy kuitenkin todeta että nämä edellä mainitut aineet ovat universaaleja ja nämä kyseiset aineet ovat tarpeellisia kaikkialla maailmassa

arvoisa herra puhemies

kritiikki on ollut kylläkin täysin ansaittua siis täysin ansaittua kritiikkiä ja on äärimmäisen tuomittavaa että hallituksessa istuva ministeri lähtee johtamaan eduskuntaa harhaan

se että meiltä löytyy muitakin pakollisia aineita ei ole mikään peruste pakkoruotsin olemassaololle

samoin täällä on tänään myös perusteltu pakkoruotsia sillä että tällä pystytään takaamaan yhdenvertaiset mahdollisuudet kansalaisille päästä kaksikielisyyttä vaativiin virkoihin

ja se on absoluuttinen fakta arvoisa puhemies että näin ei yksinkertaisesti vain voi toimia ja tästä syystä ministeri wallin ei voi jatkaa enää tehtävässään

mutta juuri tästä johtuen tämä pakkoruotsijärjestelmän purkaminen tulisikin aloittaa näistä virkakelpoisuusvaatimuksista jolloin yhdenvertaiset mahdollisuudet voitaisiin aidosti taata sitten myös tulevaisuudessa

tämän käsittelyssä olevan kansalaisaloitteen takana oleva isä puolestaan menetti rattijuopon aiheuttamassa liikenneonnettomuudessa pienen tyttärensä

arvoisa puhemies

nämä edellä mainitut tuomiot kuulostavat näin toisiinsa verrattuina käsittämättömiltä eivätkä ne ainakaan minun oikeustajuuni mahdu

on selvää että auton ajaminen humalassa on jokaisen ihmisen henkilökohtaisen valinnan seurauksena syntynyt vapaaehtoinen ja tietoinen päätös

nykyinen laki mahdollistaa ankarienkin tuomioiden antamisen mutta käytännössä tuomioistuimet eivät langeta ankaria tuomioita tarpeeksi usein

eli mikäli tuomioistuinten tuomiokäytäntö ja asenne eivät muutu lainsäädäntöä olisi muutettava vastaamaan paremmin kansalaisten oikeustajua ja sitä kautta vahvistettava kansalaisten uskoa oi keusjärjestelmäämme kohtaan

arvoisa puhemies

meidän on myös kiinnitettävä huomiota siihen tosiasiaan että törkeisiin rattijuopumuksiin syyllistyneet henkilöt ovat useimmiten alkoholisteja

siksipä myös tehokkaampi valvonta ennalta ehkäisevä toiminta valistustyö sekä korkeampi kiinnijäämisriski olisivat hyviä keinoja tämän ongelman ratkaisemisessa

arvoisa herra puhemies

edustaja jokinen toi esille omassa puheenvuorossaan tärkeitä näkökulmia mutta edustaja paloniemelle on puolestaan todettava sama kuin edustaja lapintielle että eihän tässä edelleenkään ole kukaan köyhyyttä kieltämässä

täytyy tässä samalla todeta myös että mitä tulee sitten tähän sisäasiainministeriön ajatukseen siitä että lähtisimme kieltämään ainoastaan organisoidun kerjäämisen niin en vain millään jaksa uskoa siihen että poliisilla riittäisi resursseja lähteä selvittämään sitä löytyykö jokaisen yksittäisen kerjäläisen taustalta organisoitua toimintaa

kyllä nyt olisi ensiarvoisen tärkeää puuttua asiaan ja saada tämä ilmiö kokonaisuudessaan hallintaan ja kiellettyjen listalle

henkilökohtaisesti täytyy kyllä todeta nyt sen verran että en kannata missään määrin tällaisten erilaisten kieltojen ja sääntöjen ja määräysten pohjalle perustuvaa yhteiskuntaa

olenkin sitä mieltä että ongelmiin olisi keksittävä jokin järkevä ratkaisu sen sijaan että lähdetään tällaiselle helpolle ja yksinkertaiselle kieltolinjalle kun niitä hyviä ratkaisuja on kuitenkin olemassa ja niitä löytyy